tässä on valiokunta nähnyt myös hyväksi että vantaan kaupunki jatkaa tätä kokeilua ja kuntien ja kansaneläkelaitoksen yhteistyössä näitten asiakasprosessien kehittämistä

kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti jos noudatamme vaatimuksia jätämme maamme luonnon lapsillemme vähintäänkin yhtä hyvässä tilassa kuin se itse saimme

elikkä ulkomaan edustustot voivat jatkossa myöntää passin lisäksi henkilökortteja mikä helpottaa sitten ulkosuomalaisten asiointia henkilökortin saamiseksi

nuorisotakuu on siis myös jo hallitusohjelmaan kirjattu tavoite nuorten koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumista edistävänä ja nuorisotyöttömyyttä ehkäisevänä kirjauksena

entä sosiaalisesti kestävä kehitys

nuorisotakuusta ei ole olemassa toistaiseksi erillistä lainsäädäntöä mutta tämä toimintamalli on siis nyt tämmöinen hallitusohjelmaperusteinen

henkilökorttia voidaan käyttää matkustusasiakirjana vaikka se voidaan myös myöntää tietyissä tilanteissa ilman matkustusoikeutta ja edelleenkin siis jatkossa henkilökortti sisältää tämän kansalaisvarmenteen

jos hallitustenvälisellä sopimuksella kierretään itse asettamiamme sääntöjä mistä tulee se luottamus että uusiin sopimuksiin voidaan luottaa kun aikaisempiinkaan ei ole voinut

ihan lyhyesti vielä

iso laki mutta tässä on muutamia pykälämuutoksia tehty määritelty näitä kuntia ja kuntayhtymiä tietosuojaa koskevia asioita ja henkilöstön asemaa salassa pidettäviä tietoja ja tietysti sitten ohjauksessa ja seurannassa nämä toimivaltaiset viranomaiset on otettu huomioon ja tämä valiokunnan mietintö

arvoisa herra puhemies

tässä valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisistä hallinto ja palvelutehtävistä ollaan antamassa säännös jonka mukaan tehtävistä vastaisi valtioneuvoston kanslia joka ohjaisi ja sovittaisi yhteen yhteisiin hallinto ja palvelutehtäviin liittyviä toimintatapoja

arvoisa puhemies

se maailma jossa ei kuulla ja silti on hätä toivoisin että pysähtyisitte kaikki miettimään minkälainen se tilanne voi olla

tämä on siis tarkoitus järjestää yhteisellä ja yhtenäisellä tavalla ja tämä koskee nimenomaan valtioneuvoston ja sen ministeriöiden hallinto ja palvelutehtäviä

sen takia tämä tekstiviestijärjestelmä on todella tärkeä

arvoisa herra puhemies

haluan kysyä opetusministeriltä onko meillä tarpeeksi osaamista ja sitä huippuosaamista huippukoulutusta tätä biotaloutta ja vihreää teknologiaa varten elikkä keskustelevatko sektorit tarpeeksi keskenään

siihen liittyen mistä jo päivällä oli puhetta täällä sosiaali ja terveyshallinnonalan budjettia käsiteltäessä

lisäksi ministeriöiden toimintaa muun muassa henkilöstöpolitiikan taloushallinnon ja hankintatoimen hoitamisessa on tarpeen yhtenäistää ja kehittää kokonaisvaltaisemmin niin että vastuut ovat eri tilanteissa selkeitä

niin kuin toki tiedämme ja ministeri toi esille hätäkeskuspuheluita voidaan soittaa asiattomasti tai virheellisesti ja myös varmasti näiden tekstiviestien suhteen voidaan tehdä samalla tavalla mutta tästähän nyt jää sitten varmasti kiinni eli en usko että viittomakieliset tai kuurot tätä todellakaan tulevat väärin käyttämään ja väärinkäytöksistäkin sitten totta kai täytyy puhua

onko meillä tarpeeksi hoitoalan koulutusta koska vanhuspalvelulaki ja ensihoitojärjestelmän uudistus vaativat siirtymävaiheessa varmasti lisää käsiä

täällä otettiin jo esille koulun järjestysongelmat ja sisäministeriltäkin kysyttiin koulupoliisitoiminnasta

tiivistetysti hallintovaliokunta katsoo että nyt käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen sisältyvä hyvin yleisellä tasolla ilmaistu laintasoinen sääntelyehdotus jota on tarkoitus täydentää asetuksella on normihierarkkisesti toissijainen tietohallintolakiin nähden

haluaisin nyt ministerille vielä heittää sellaisen ajatuksen kun on tämä ennakkorekisteröinti ja rekisteri on voimassa kaksi vuotta

tietohallintolaki on täällä otettu esille elikkä on kiinnitetty huomiota tähän tietohallinnon ohjaamiseen ja tietoarkkitehtuurien yhtenäistämiseen

olisiko tilanteita missä voitaisiin byrokratiaa vähentää sillä että tämä rekisteri olisi joittenkin ihmisten kohdalla sitten pitempäänkin voimassa

viranomaisjärjestelmä myöskin hätäkeskus tarvitsee myös koulutusta ja perehdytystä siihen minkälainen se viittomakielisten ja kuurojen maailma on

ja asiantuntijakuulemisessa esiin nousseiden seikkojen perusteella puolustusministeriön henkilöturvallisuusnäkökohtien huomioon ottaminen on kuitenkin välttämätöntä mutta valiokunta ei ehdota lakiehdotuksen muuttamista vaan painottaa että turvallisuustoimintojen ja salassa pidettävien tietojen käsittelyyn osallistuvien henkilöiden luotettavuudesta ja nuhteettomuudesta pidetään muutoin tarkkaan kiinni

valitettavasti olen törmännyt sellaiseen tilanteeseen useampi kuuro on minulle kertonut ei äitini henkilökohtaisesti mutta monet että koska kuurouteen ja kuulovammaan monesti liittyy nimenomaan myöskin korvan tasapainoelimen vaurio ja häiriö ovat muiden muassa poliisit sitten luulleet tällaisia huonosti puhuvia kuuroja viittomakielisiä humalaisiksi ja heitä on jopa viety sitten kuulusteluun kunnes tilanne on oikein selvinnyt

arkistolain muutos koskee sitten sitä että tämä nyt yhtenäistyy ja sitten arkiston säilyttäjä on eri kuin arkiston muodostaja

mutta se on siis viestini että rekisteröinti nopeaksi ja varmasti nämä viittomakieliset vamman perusteella osataan paikantaa ja jäljittää

ympäristövaliokunnan puheenjohtajalle on vielä todettava tämä kun nostitte esiin tuon edustaja kokon tuoman korvausasian että eihän kysymys ole pilaamisesta silloin jos valtio päättää että suojellaan tietyn tasoinen suo jota ei ole käytettykään

henkilöstön asemasta valiokunta toteaa että uudistukseen liittyvät resurssisiirrot ja henkilöstöpoliittiset ratkaisut tulee toteuttaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen

kyllä minusta on toisaalta niinkin että jos valtio edellyttää suojelua niin kyllä silloin mielestäni voidaan puhua myös siitä että nämä alueet tulisi jollakin tavalla tälle maanomistajalle korvata jos hän ei voi niitä sitten elinkeinonaan käyttää

ketään ei irtisanota toimintoja ja tehtäviä koottaessa ja otetaan siis muutenkin henkilöstön asema huomioon tässä muutostilanteessa

tämä valiokunnan mietintö ei ole yksimielinen vaan siihen sisältyy vastalause jossa on päätti eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaiset lausumaehdotus

arvoisa puhemies

ymmärrän sen kyllä että nyt on kysymys ympäristönsuojelulaista mutta kyllähän tässä nyt on iloisesti otettu kuitenkin niitä luonnonsuojeluasioita ja näkökulmia ympäristönsuojelulakiin jotka olisi voitu hoitaa siellä luonnonsuojelulaissa

tämä menee nyt vähän jankkaamiseksi mutta jos suota ei ole käytetty niin eihän sitä ole myöskään millään lailla pilattu

ja se on ongelman ydin

me varmaan voimme moni oppositiossakin olla hallituksen edustajien kanssa monesta asiasta samaakin mieltä esityksessä vaikka meillä on toisenlaisia kuntapalveluohjelmia esitettävänä mutta on isoja asioita joista olemme eri mieltä ja jotka eivät näyttäydy kuntakenttää vahvistavina tässä uudistuksessa

tämä betonoi aivan varmasti sitä että yhdyskuntarakennetta todellakin tiivistetään myös siellä missä siihen ei olisi tarvetta päinvastoin alueiden mahdollisuuksia jätetään näkemättä tulkinnan vuoksi

tiivistämisestä siis syntyy tällainen tulkintaefekti muuallekin ja ennen kaikkea tietysti se siirtyy varmasti kaavoituksen kautta myös haja asutusalueen rakentamiseen esimerkiksi

toiseksi vaikka kuinka nyt hallituspuolueet arvostelevat ja suorastaan syyttävät oppositiota anarkismista niin on sanottava rehellisesti sekin että hallituksen työskentely esityksineen juuri jätti tähän tämän opposition mentävän reiän

nimittäin meillä on joka kunnassa valtuusto jonne päätökset tulee sitouttaa mutta ennen kaikkea me kansalaiset asumme kunnissa joita tämä uudistus tulee koskemaan

uskon mietinnön toteamukseen kuntalähtöisen valmistelun lähtökohdista mutta vielä kuntalähtöisempää olisi ollut parlamentaarinen valmistelu ei siis pelkästään opposition vastustuksen vuoksi mutta myös hallituksen sisällä näyttää olleen ristivetoa kuten täällä on kuultu

erikoissairaanhoito kyllä muodostaa suuren osan terveydenhuollon budjetista mutta uskon että virtaviivaistamalla palveluketjua lainsäädäntöineen perusterveydenhuolto voisi olla yhdistettävissä erikoissairaanhoitoon

lopuksi haluan vielä tästä keskittämisestä todeta vaikka se ei ihan suoraan tähän kuntaesitykseen liity

tänään olen kuullut oulun seudulta vakavan uutisen että siellä on todella suuri määrä toisen asteen opiskelupaikkaa hakeneista nuorista jäänyt vaille tätä opiskelupaikkaa

arvoisa rouva puhemies

kiitoksia ministerille esittelystä

kyllä todellakin varmaan juuri niin on että tätä kuntatalouden tilannetta nyt on monta vuotta ja edellisellä kaudella seurattu hyvin huolestuneena samantyyppisenä

mutta kuitenkin huoli on siitä kun täällä on arvioitu sitten erikokoisten kuntien selviytymistä ja meno ja tulokehitystä ja sitä uhkaa että entistä enemmän kuntia on ajautumassa kriisikunniksi

kysyn tästä kriisikuntamenettelystä minkälaisena instrumenttina ministeri näkee sen nyt tällä kaudella ja onko tähän mahdollisesti arvioitavissa jotakin muutoksia olevan tulossa

arvoisa puhemies

en puutu yksityiskohtaisesti budjetin numeroihin sillä niistä voimme keskustella tarkemmin vaan puutun lyhyesti suurempiin linjakysymyksiin siksi että budjetin tulee sisältää minun mielestäni varoja varsinkin suomessa pysyvien alojen kuten maa ja metsätalouden sekä niitten liitännäisteollisuutta harjoittavien laitosten tuotantoedellytyksiin

ymmärtääksemme paremmin tulevaa kertaan hivenen historiaa miksi velkatilanteemme on nyt katastrofaalinen ja miksi kauppataseemme on negatiivinen

talousarviota siteeraten

suomen talous kärsii pitkittyvästä hitaan kasvun vaiheesta ja tuotantorakenteen muutoksen epäsuotuisista vaikutuksista samalla kun väestön ikääntyminen heikentää enenevästi talouden kasvun edellytyksiä ja lisää julkisen talouden menoja

haluan toistaa tämän saman mutta hieman eri tulkinnan valossa

talouspolitiikassa myös euroopan koko unionin alueella tehdyt virheet eli velkaelvytys liian matalat korot ja pitkät laina ajat ovat niitä syitä joiden vuoksi olemme ajautuneet ylituotantolamaan

pitkät laina ajat ja pienet korot ovat sokaisseet monia ihmisiä ostamaan esimerkiksi kalliita asuntoja

velkaelvytyksellä on ylläpidetty kuvitteellista kulutusvarallisuutta

amerikasta alkanut lama alkoi tuntua nopeimmin maissa joissa oli investoitu tuottamattomiin seiniin ja joissa finanssikriisistä alkaneen verotarpeen ja verokertymän kuilu alkoi kasvaa nopeasti

liian suuriksi kohonneiden tuotantokustannusten ja kulutuskysynnän hiipumisen seurauksena meillä jää erittäin monille teollisen tuotannon aloille kapasiteettia vaille käyttöä

kuntatalouden näkymät lienee arvioitu yläkanttiin

kuntatalouden velkaantuminen jatkuu

arvoisa puhemies

kiitoksia ministerille esittelystä

täällä on käyty vilkas keskustelu ja se on ollut myös kattava tarkastelu maamme liikennepoliittisesta tilanteesta tarpeista ja erilaisista maan osista

esimerkiksi niin maakuntien kehittämisrahojen kuin tiemäärärahojenkin leikkaus tuntuvat juuri siltä ettei koko maan kasvua talousarviosta voida kovin hyvin nähdä

jo ennestään pieniksi supistuneet määrärahat ovat olleet haasteellinen lähtökohta ministerille lähteä venyttämään senttiä suomen väylien kunnossa pitämiseksi

on arvokasta että meille suunnitellaan nuorten työllisyystakuu mutta pysyvien työpaikkojen syntymistä se ei takaa vaan voi johtaa jopa siihen paljon puhuttuun tempputyöllistämiseen lieveilmiöineen

kun maa ja metsätalouden hallinnonalan talousarvion vaikutuksista on maaseutuvaikutusten arviointi jäänyt pois ei voi kuin aavistella mikä on väylänpidon linjausten ja talousarvion yhteisvaikutus maaseudulle

pohjoisessa huono tien kunto rasittaa kalustoa ja lisää polttoainekustannuksia ja tämä on kansantalouden kannalta huono kehitys onnettomuusriskin lisääntymisestä puhumattakaan

omakotiasuminen on edelleen suomen suosituin asumismuoto ja monet asuvat kuitenkin pitkien etäisyyksien kunnissa

samalla saamme työtä ja tuloja maakuntiin niitä todella tarvitaan

arvoisa puhemies